arvoisa rouva puhemies

suomalaisen elintarviketalouden vahvuuksia ovat muun muassa tuotteiden korkea laatu valvottu ja jäljitettävä tuotantoketju hyvä hygieniataso sekä yritysten ja neuvojien korkea ammattitaito

toimimme niin sanotulta pellolta pöytään periaatteella missä ruokaketjun toimijoilla on vahva yhteistyö mikä takaa elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden

kansallisen ruuantuotannon peruskapasiteetti on voitava pitää yllä kaikissa tilanteissa jotta pystytään hallitsemaan muun muassa kansainvälisistä suhdannevaihteluista ruokakriiseistä ja ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä

kotimainen tuotanto on helposti jäljitettävää millä voidaan varmistaa elintarviketurvallisuus kansalaisillemme

ravitsemuksen ja terveyden yhteydet ovat jo hyvin tunnettuja ja suomessa on tehty menestyksekästä työtä ravitsemuksen parantamiseksi

kuitenkin monet samanlaiset kehityskulut jotka voivat lisätä terveysvaaroja elintarvikkeissa vaikuttavat myös ruuan ravitsemukselliseen laatuun

tällaisia tekijöitä ovat muun muassa elintarvikeketjun kansainvälistyminen elintarviketeknologioiden kehitys sekä kuluttajaryhmien erilaistuminen

turvallisuus on tulos pitkäjänteisestä työstä jossa rehellisyyttä ammattitaitoa ja huolellisuutta vaaditaan ketjun jokaisessa osassa

suomalaista maataloustuotantoa ei tule ajaa asemaan jossa joudutaan luopumaan kilpailukyvyn nimissä nykyisestä eläimet ja ympäristö huomioivasta tuotantotavasta

kiellettyjä eläinhormoneja ei meiltä ole löytynyt

suomessa jätevettä ei käytetä kasteluun

elintarvikkeissa määräystenvastaisuus johtui useimmiten kasvinsuojeluaineiden jäämistä mikrobiologisesta laadusta lisäaineista tai vääristä pakkausmerkinnöistä

suomalaiset haluavat juoda suomalaista maitoa

jos emme ole valmiita maksamaan kotimaisista tuotteista oikeata hintaa ruuantuotantomme siirtyy yhä enemmän sinne missä elintarviketurvallisuusasioista ei huolehdita maamme tavoin

se on suomen etu ja mahdollisuus

voimme entistä vakuuttavammin todeta tänä päivänä että suomi on maailman kärkimaita elintarviketurvallisuudessa

arvoisa puhemies

työttömyysturvalakiin ehdotetuilla työllistymislisää ja koulutuspäivärahaa koskevilla muutoksilla pyritään parantamaan lomautettujen ja määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien mahdollisuuksia osallistua työllistymistä edistäviin toimiin sekä nykyistä paremmin turvaamaan heidän taloudellista tilannettaan näiden toimien aikana

muutosten pikaisella voimaan saattamisella voidaan parantaa lomautusilmoitusten saaneiden ja määräaikaisissa työsuhteissa työttömyysuhan alla olevien mahdollisuuksia erilaisiin aktivointitoimiin jo ennen työttömyyden alkamista

lainsäädäntöä ehdotetaan yksinkertaistettavaksi siten että muutosturvan toimintamalliin kuuluvan työllistymisohjelman edellytyksistä säädettäisiin vain julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa

etuuden maksajan ei enää tarvitsisi tutkia työllistymisohjelmalisän maksamisen edellytyksiä vaan maksaminen tapahtuisi työ ja elinkeinoviranomaisen ilmoitettua työllistymisohjelman voimassaolosta

työllistymisohjelmalisää voi nykyisin saada tiettyjen työvoimapoliittisten toimenpiteiden yleisimmin työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta

tämän vaatimuksen poistaminen koulutuspäivärahasta nyt ehdotetun mukaisesti helpottaa työttömiksi jäävien hakeutumista omaehtoiseen koulutukseen ilman viivytystä mikä on työvoimapolitiikan tavoitteisiin nähden tarkoituksenmukaista

omaehtoisen koulutuksen tulee kuitenkin sisältyä työllistymisohjelmaan tai työnhakusuunnitelmaan ja koulutuksen hyväksyttävyyden ratkaisisi te toimisto

jotta nyt ehdotetut muutokset käytännössä edesauttaisivat nopeampaan koulutukseen tai työhön pääsyyn ja toimimiseen työttömyyttä ehkäisevästi on syytä kiinnittää erityistä huomiota työ ja elinkeinotoimistojen kykyyn suoriutua uudesta tehtävästään aivan niin kuin ed

arvoisa puhemies

ensiksi haluan kiittää ministeri hyssälää hyvin valmistellusta budjetista ja siitä että tällainen sosiaalinen oikeudenmukaisuus säilyy tässä budjettiesityksessä mikä on hirveän tärkeä asia

kysyisinkin ministeriltä onko ne ministeriä räsänen suunnitelmissaan jää minkälaisia suunnitelmia ministeriössänne on siitä että näitä työuria pystyttäisiin pidentämään nimenomaan sosiaali ja terveysministeriön kannalta katsottuna

arvoisa rouva puhemies

historiallisesti katsottuna naiset saivat äänioikeuden ensimmäisinä euroopassa ja kolmantena maailmassa

viime vuonna olimme maailman talousfoorumin julkistetussa raportissa maailman kolmanneksi tasa arvoisin maa kun verrataan sukupuolten asemaa

arvoisa puhemies

haluaisin myös osaltani lausua muutaman sanan tästä lastensuojelukysymyksestä joka on erittäin vaikea asia kunnissa nykyisin toteuttaa

tässähän on aika tärkeää ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen

tasa arvoisin maa oli molemmilla kerroilla islanti ja norja oli viime vuonna kivunnut meidän ohitsemme ruotsi oli neljäntenä ja tanska sijalla seitsemän

kunnissa tarvittaisiin tällaista vanhanaikaista kodinhoitajapalvelua joka ei leimaisi näitä perheitä vaan nämä perheet ottaisivat avun vastaan silloin kun siihen on tarvetta

tässä tutkimuksessa arviointiperusteita olivat koulutus terveys poliittinen vaikuttaminen ja vaurauden jakautumisen sukupuolittuneisuus

sen arvostusta ja palkkausta varmasti pitäisi lisätä niin säästettäisiin kalliimmasta laitoshoidosta

tavoiteltavaa on ja sen kertoo tämä ensimmäinen eduskunnalle annettu sukupuolten tasa arvoa käsittelevä valtioneuvoston selonteko jota on pitkään odotettu ja se on ansiokas selonteko

valitettavaa vain oli että selonteko annettiin niin myöhäisessä vaiheessa tätä vaalikautta että lausuntojen saanti muilta erikoisvaliokunnilta jäi saamatta

valtioneuvoston selonteko yhdessä tausta aineistonsa kanssa antaa hyvän kokonaiskuvan suomen tämänhetkisestä tasa arvotilanteesta ja tasa arvopolitiikan kehityksestä viime vuosikymmeninä

jatkon kannalta on myös tärkeää että eduskunta voi kymmenen vuoden välein käydä perusteellisen keskustelun tasa arvopoliittisen selonteon pohjalta

jatkoselonteoissa on tärkeää että tulevissa tasa arvoselonteoissa toimenpide ehdotuksiin kirjataan myös vastuutahot ja aikataulu sekä ennen kaikkea huolehditaan ehdotusten toteuttamiseksi tarvittavista resursseista

lisäksi uusia haasteita samapalkkaisuustavoitteelle voi aiheuttaa työmarkkinaneuvottelujen painopisteen siirtyminen entistä enemmän liitto ja työpaikkatasolle

suuri osa naisista työskentelee julkisella sektorilla jolloin samapalkkaisuustavoitteen saavuttamiseen tarvitaan sitoutuneisuutta ja määrätietoista työtä niin poliittisilta päättäjiltä kuin työmarkkinaosapuoliltakin

tasa arvopolitiikassa on tärkeää tukea molempia vanhempia perhevapaiden käyttöön

tutkimukset ovat osoittaneet että isälle osoitettu oma vapaa esimerkiksi isäkuukausi on lisännyt isien halukkuutta käyttää sitä

tärkeää on että vanhemmat saavat itse tehdä omat ratkaisunsa perhevapaiden käytöstä

tutkimuksen mukaan yksinhuoltajien mahdollisuudet yhdistää lasten hoiva ja työelämä ovat vaikeutuneet työmarkkinoiden muututtua esimerkiksi epätyypillisten työaikojen lisääntymisen myötä

vanhempainpäivärahakauden pidentäminen helpottaisi myös taloudellista tilannetta kun kotihoidon turvin tapahtuvaa hoitovapaajaksoa voitaisiin lyhentää

arvoisa rouva puhemies

maamme yrittäjistä on kolmannes naisia

jotta yrittäjyys olisi houkuttelevampi vaihtoehto tulisi perhevapaiden kustannukset jakaa tasaisemmin mies ja naisvaltaisten alojen kesken ja korvata työnantajille työntekijän vanhemmuudesta aiheutuvia kustannuksia nykyistä paremmin

sosiaaliturvan lähivuosien merkittäviä haasteita ovat väestön ikääntyminen kansainvälinen talouskehitys laadukkaiden sosiaali ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaaminen uuden teknologian vaikutukset sekä maassa tapahtuva alueellinen kehitys

sosiaaliturvan kestävän rahoituksen kannalta väestön työ ja toimintakyvyn edistäminen elinaikaisen työuran pidentäminen sekä tarve sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistukseen korostuvat

matti vanhasen toisen hallituksen tavoitteena on kannustaen ja välittäen vahvistaa ihmisten perusturvaa ja arjen turvallisuutta parantaa palvelujärjestelmän laatua vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta sekä lisätä inhimillistä hyvinvointia

väestön kasvava eläkkeelle siirtyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen on otettava talouspolitiikassa huomioon

vanhasen hallitus on korottanut muun muassa vähimmäisäitiys isyys ja vanhempainrahoja sekä sairaus ja kuntoutuspäivärahoja työmarkkinatuen tasolle

arvoisa puhemies

hallituksen perhepoliittinen linja näkyy myös muissa parannuksissa kuten lapsilisän yksinhuoltajakorotuksessa kotihoidon tuen hoitorahan korotuksessa sekä monilapsisen perheen lapsilisän korotuksessa

täytyy tuoda esille se että tällä uudistuksella ei luoda uusia oikeuksia lastensuojelun asiakkaille eikä kunnille tule uusia velvoitteita

tavoitteena on että lastensuojelun avohuollon tukitoimia lisätään ja siten vähennetään raskaampien tukitoimien tarvetta

se hillitsee lääkekustannusten nousua mikä koituu kaikkien suomalaisten hyväksi

tässä työssä sosiaalityöntekijän osaaminen nousee kyllä arvoon arvaamattomaan ja siksi onkin tietysti huono asia että sosiaalityöntekijöiden puute ja suuri vaihtuvuus vaikeuttavat tätä arvioinnin tekemistä

kotimaisen kulutuskysynnän säilymistä on pidetty yllä pienempien sosiaalietuuksien korotuksilla sekä veroratkaisuilla kuten tuloverotuksen ja ruokaveron keventämisellä

arvoisa puhemies

sosiaalityöntekijän asema palvelutarpeen arvioimisessa on sikälikin ongelmallinen että sosiaalityöntekijällä ei ole mahdollisuutta päättää palvelun antamisesta mutta kun hän kirjaa sen hyvin sinne asiakassuunnitelmaan se tuo kuitenkin sellaista läpinäkyvyyttä ja mahdollisuutta sitten viranomaisvalvonnan avulla puuttua ongelmaan

työllisyyden ylläpitäminen on myös avain julkisten palveluiden ja yhteiskunnan suojaverkon kestävään parantamiseen

siksi olisikin tärkeää että aluehallintovirastojen valvontaresursseista huolehdittaisiin että niitä olisi riittävästi

talouskasvun hidastuessa on entistäkin tärkeämpää parantaa työn kannustavuutta vähentää köyhyyttä ja turvata perusturvan taso kaikissa elämäntilanteissa

yksi huoli on tietysti se että tämä tuo myös sellaisen ongelman mukanaan että kotipalveluja saavat vain ne perheet jotka ovat jo lastensuojelun asiakkaita

ihmisille pitää tarjota mahdollisuus selviytyä nykyistä paremmin elämän muutoskohdista ja arjen hallinnasta

verotuksen kehittämistyöryhmän pohdintojen on oltava linjassa sosiaaliturvauudistuksen tavoitteiden kanssa

on täysin mahdollista että ne perheet jotka eivät ole vielä niin pitkällä jouten oloni on täysin pitkälle joutuneet jäävät ilman kotipalvelua ja se ei tietysti ole hyvä asia

sama koskee valiokunnan ehdotuksia myöntää määrärahoja veteraanien kuntoutukseen nuorten mielenterveyspalveluihin ja lapsiperheiden kotipalveluun

arvoisa puhemies

lasten ja nuorten psykiatrisia palveluja on parannettu monella tapaa mutta niiden järjestämisessä on maassamme edelleen suuria alueellisia eroja

palvelujen tasapuolisen saannin esteenä on taloudellisten resurssien lisäksi se mistä saadaan ammattitaitoista henkilökuntaa josta kaikkialla on pulaa

työn vastuu ja siitä saatava korvaus eivät tänä päivänä houkuttele nuoria töihin fyysisesti ja psyykkisesti vaativalle alalle

edustaja anneli

laskennallisten valtionosuuksien lisäämisen ongelmana on se että ne eivät kunnissa välttämättä kohdistu valtakunnallisesti suunniteltujen painopisteiden mukaisesti tai eivät ylipäätään kohdistu sosiaali ja terveyspalveluihin

kysyisinkin peruspalveluministeri risikolta missä vaiheessa vanhuspalvelulain valmistelu on ja miten ministeri aikoo puuttua vanhustenhoidon epäinhimilliseen tilaan jotta vanhukset voivat kokea olevansa arvokkaita yhteiskunnan jäseniä ja kokea olonsa turvalliseksi

arvoisa puhemies

täällä illan keskustelun aikana on noussut keskeisesti esille tiedottaminen ja siihen itsekin haluaisin yhtyä että kaikkein pahinta mitä olla voi on se että ihminen on tietämätön eikä tiedä mitä tulevaisuus tuo

kun päijät hämeen sairaanhoitopiiriin tulee nyt näitä osaajia melkoisesti lisää täällä joku mainitsi että kolmisenkymmentä joista kuusi on lääkäriä ja loput sitten muun alan asiantuntijoita niin lisätäänkö sinne nyt sitten sairaansijoja esimerkiksi reuman osalta

sinne varmasti on mahdollisuus ihan lähettää muistakin sairaanhoitopiireistä lähetteellä tavallaan sitten jos on sellaisia tapauksia että on pitkä hoitosuhde ollut ja muuta niin että turvataan sillä lailla se hoito

arvoisa herra puhemies

suomessa on jo pitkään todettu tarvetta yliopistojen uudistamiseen ja siksi yliopistouudistusta on valmisteltu huolellisesti ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa

yliopistojen oma viesti eduskuntaan päin on ollut ennen kaikkea se että riittävä perusrahoitus turvataan ja yliopistojen taloudellista autonomiaa lisätään

suomi tarvitsee menestyäkseen elinvoimaisen yliopistolaitoksen jolla me selviämme monista tulevista meitä kohtaavista haasteista

tavoitteena tulee olla kansainvälisen huippuosaamisen lisääminen

kaiken muutoksen keskellä ja jälkeenkin yliopistolaitoksen tulee säilyä alueellisesti kattavana ja sen vaikuttavuutta alueillamme tulee vahvistaa laadukkaan koulutuksen ja tuloksekkaan tutkimuksen kautta

lisäksi yliopistojen täydennyskoulutuksella tulee olemaan jatkossa merkittävä rooli vahvistettaessa osaamista erityisesti työelämän nopeassa muutoksessa

pääministeri matti vanhasen toisen hallituksen ohjelman mukaan koulutusjärjestelmää kehitetään kokonaisuutena siten että se vastaa globaaliin haasteeseen sekä ammatti ja väestörakenteen muutokseen

yliopistouudistuksen tavoitteena on maassamme annettavan korkeimman koulutuksen kehittäminen

hallitusohjelman mukaan yliopistoja ja ammattikorkeakou luja kehitetään duaalimallin pohjalta joka perustuu toisistaan poikkeaviin tutkintoihin tutkintonimikkeisiin ja tehtäviin

yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen työnjako ja tehtävät selkiytetään

lakiesityksellä ei muuteta siis yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen keskinäistä suhdetta eikä yliopistojen perustehtävä uudistuksen myötä muutu

uudenkin yliopistolain mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa

on myös hyvä että suomessa pitkään myös yliopistojen toiminnassa luonnollisena pidetty elinikäinen oppiminen on kirjattu lakiehdotukseen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

riittävä perusrahoitus on perusedellytys sille että yliopistot voivat asianmukaisesti hoitaa tutkimus ja koulutusvelvoitteensa myös taloudellisesti vaikeissa suhdannetilanteissa

koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi ja laadun turvaamiseksi valtion tulee huolehtia siitä että yliopistoille turvataan riittävä perusrahoitus ja rahoitusta tulee kanavoida tasapuolisesti kaikille tieteenaloille

eduskunta on joutunut viime vuosina lähes säännönmukaisesti lisäämään eduskuntakäsittelyssä yliopistokeskusten kehittämiseen tarkoitettuja määrärahoja valtion budjetissa

arvoisa puhemies

nyt käsiteltävänä oleva yliopistolaki antaa suomen yliopistoille mahdollisuuden kehittyä nykypäivän edellyttämällä tavalla korkeimman opetuksen tieteellisen tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan eturintamassa

arvoisa puhemies

täytyy muistaa kuitenkin että palveluseteli on tarkoitettu kunnan omaa tuotantoa ja ostopalveluja täydentäväksi järjestämistavaksi eikä sillä ole tarkoitus järjestää kiireellistä hoitoa tai muita palveluja joissa asiakkaalla ei ole mahdollisuutta vertailuun tai valintaan

kunta päättää aina yksittäistapauksittain asiakkaan palvelun tai hoidon tarpeen arvioinnin perusteella palvelusetelin myöntämisestä eli asiakkaan asema ei tässä suhteessa muutu koska asiakkaalla ei ole nykyisinkään mahdollisuutta vapaasti valita palvelunsa järjestämistapaa vaan kunta päättää järjestääkö se asiakkaan tarvitseman palvelun omana tuotantonaan tai esimerkiksi ostopalveluna

arvoisa puhemies

jos muistan oikein lain terveydenhuollosta joka madaltaisi nimenomaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon raja aitoja ja lisäisi yhteistyötä olisi pitänyt olla täällä isossa salissa jo tämän vuoden alussa

sitten pitää muistaa se että asiakkaalla on aina oikeus kieltäytyä palvelusetelistä ja asiakkaalle pitää myös kertoa tästä kieltäytymismahdollisuudesta

olisin kysynytkin ministeriltä